onneksi nyt tämä metropolipolitiikka on noussut tähän aluepolitiikan rinnalle ja todella ymmärretään se että pääkaupunkiseudulla ja helsingissä on suuria ongelmia

nyt tässä kuntarakenteessa tapahtuu muutoksia ja on erittäin tärkeätä että nämä uudet isot kunnat saavat toimivan valtuuston joka kykenee tekemään päätöksiä koko alueen hyväksi

voisin vaikka lyödä vetoa että te ette ole lukenut tätä hufvudstadsbladetia jossa kyseinen haastattelu on koska niin virheellinen tämä teidän näkemyksenne tästä asiasta on

meillä on paljon työttömyyttä meillä on maahanmuuttajien kotouttaminen haasteena täällä meillä on jopa yhden hengen kotitalouksia enemmän kuin monessa kaupungissa asukkaita ja nämä kotitaloudet tarvitsevat ihan erilaista ajattelua terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa ja hoivapalveluissa yleensäkin

mutta samalla ei saa todellakaan vain kohauttaa olkapäitä tälle pienten alueiden huolelle siitä kuuluuko heidän äänensä sitten tässä isossa kokonaisuudessa ja senpä takia juuri lähidemokratiaan on etsittävä uudenlaisia toimintatapoja

he ovat suomalaisia he ovat maahanmuuttajia

täällä on noussut esille muun muassa liikkuminen julkisen liikenteen kehittäminen ja asuntojen hinnat ovat ihan tähtitieteellisiä pääkaupunkiseudulla

meillä on tulevaisuusvaliokunnassa ollut joukkoistamishankkeita joissa teknologian kautta voidaan saada kansalaisia paremmin mukaan päätöksenteon valmisteluun

nyt te sekoitatte hyvin monet asiat tässä maahanmuuttokeskustelussa ja juuri sen takia on hyvin vaikea puhua näistä maahanmuuttoasioista ja selvittää niitä kansalaisille

tämä euroopan talouskriisi ei todellakaan ole hyvä asia ja näkymät ovat huolestuttavia mutta suomen talous on niin kiinni euroopan talouden kehityksessä ja meidän pitää tehdä se mitä voimme jotta me saamme luotsattua nyt tätä eurooppaa kuitenkin kohti kasvua ja sen takia olemme mukana

eli minä toivoisin että metropolipolitiikalla lähdetään hakemaan eväitä hyvään elämään täällä pääkaupunkiseudulla siinä missä vahvistetaan myös pääkaupunkiseudun kilpailukykyä suhteessa muihin itämeren metropoleihin

he antavat osaamista ja arvoja ja sitä kautta tulee parempaa päätöksentekoa ja uskottavuus tähän politiikkaan palaa

olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne siitä että kun me katsomme tulevaisuuteen me katsomme tähän globaaliin maailmaan maailmantalouden kehitykseen niin monikulttuurisuus tulee olemaan se suuri voimavara joka tuottaa meille ne innovaatiot joilla me saamme suomen talouden kasvuun

toivoisin nytten että seuraavassa hallituksessa sitten otettaisiin nämä pääkaupunkiseudun asiat ihan todella suureen tarkasteluun

toivoisin kovasti että meillä opposition ja hallituksen välillä löytyisi se yhteinen sävel tästä suomen tulevaisuudesta suomen talouden pelastamisesta euroopan tulevaisuudesta ja koko tämän maanosan yhteisestä tulevaisuudesta jotta saamme luotsattua vaikeiden aikojen läpi tämmöisen kestävän kasvun suuntaa

nyt toivoisin että olisitte asiallisia tämän suhteen ja lukisitte vaikka ihan iltapuhteella tämän kyseisen haastattelun ja sitten kommentoi suostumus järviosaston vuoro yksi kommentoisitte

haluaisin vielä korostaa sitä että tämä päästökauppamekanismi on hyväksytty ja siihen on taloudessa sitten sopeuduttu ja sen tietty toimimattomuus tällä hetkellä kaikkia näitä toiveita ja päämääriä kohtaan johtuu siitä että lama yksinkertaisesti yllätti nämä markkinat mutta kun nousu alkaa niin sen jälkeen päästökauppamekanismi taas toimii

arvoisa puhemies

vankilassa tietenkin kärsitään rangaistusta mutta samalla yritetään luoda sitä uutta mahdollisuutta sitten sen vankilan jälkeiseen elämään ettei enää kaltereiden taakse henkilö päätyisi ja saisi uuden rytmin

tätä keskustelua kuunnellessa voin todella iloisin mielin todeta että laaja energiapaletti saa vahvan tuen eduskunnassamme

joka tapauksessa koko mekanismi on rakennettu sitä varten että me saamme päästöt alas ja me saamme uutta teknologiaa paremmin hyödynnettyä meidän teollisuudessa ja taloudessa

täällä on kovasti nyt tämän lakialoitteen puitteissa vedottu järkeen ja sanottu että vankila ei ole mikään pyhäkoulu ja ihmiset eivät ilmeisesti ymmärrä miten kovaa se vankilamaailma on

jokainen ymmärtää että vähähiilisen yhteiskunnan hinta tulee olemaan aivan liian kova jos teollisuus liputtaa ulos suomesta

kuinka silloin rakennetaan se cleantech vaihe jossa tuotamme järkeviä tuotteita hyvin niukalla energiankulutuksella

nyt haluaisin ettei hukata sitä suurta päämäärää mitä tässä on ajettu takaa kun mietitään kuinka sitä kaikkea vaurautta voitaisiin sitten käyttää näihin moniin tarpeellisiin ja oikeutettuihin hyviin tarkoituksiin

ja onnittelen kovasti hallitusta että se on panostanut suomalaiseen työhön ja suomalaiseen uusiutuvaan energiaan

yleiskeskustelu on pysähtynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä mietin takaisin lakiehdotuksen ensimmäinen kerta kun on

tekesin tilaisuudessa kerrottiin juuri kuinka meillä on mahdollisuus rakentaa ihmisen varaosia tai metsäteollisuus saada uuteen kukoistukseen suomessa

mutta meidän huoli on myös siinä että suomessa itse asiassa aika hyvin sitten kun jotain on rakennettu on rakennettu tämä kone joka tavallaan tuottaa tutkimusta tuottaa innovaatioita vaikka sitä nyt tietenkin vähän sitten karsitaan yksityisellä puolella mutta meillä ei ole sitä miten se niveltyy siihen tuotteistamiseen kaupallistamiseen ja markkinoille pääsyyn

eli me tarvitsemme tuotteita me tarvitsemme semmoista tuotantoa joka on myös kysyttyä maailmalla ja se pitää viedä sinne markkinoille

nyt on muutettava tutkimusprosessia niin että nämä kaupallistamis ja markkinointiprosessit otetaan varhaisemmassa vaiheessa myös siihen itse tutkimusprosessiin mukaan

arvoisa puhemies

mutta kun me tutkiskelemme mitä energialähteitä sitten on käytössä niin valitettavasti näyttää siltä että hiiltä on kaikista eniten ja hiilivoimaa tullaan käyttämään monilla alueilla vaikka se ehkä euroopassa nyt sitten saadaankin pistettyä pois

meillä suomessa on mahdollisuus kehittää sitä teknologiaa mutta me tarvitsemme siihen hallitukselta aktiivisempaa panostusta että eussa tulee näitä tukirahoja siihen että myös suomessa on tämä teknologia kehittelyssä ja sitä voidaan sitten mahdollisesti kaupata esimerkiksi kiinaan missä varmasti tullaan hiilivoimaloita rakentamaan jatkossakin

arvoisa puhemies

minun mielestäni voisimmekin katsoa vähän laajemmin tätä meidän alkoholipolitiikkaa eli ottaa mallia myös naapurimaista ja suhtautua tiukemmin ja yksi tämmöinen tiukennus on ruohonen lernerin aloite jossa puututaan aika raskaasti tähän mielikuvamainontaan

arvoisa puhemies

kyllä on minusta ihan hyvä asia että kun tehdään näitä lakeja täällä eduskunnassa niin kuunnellaan mitä ihmiset niistä toivovat

on erittäin hyvä asia että maahanmuuttoa organisoidaan nyt tehokkaasti ja sillä tavalla saadaan resurssit hyvään käyttöön

senpä takia kolmikanta on ollut aika tärkeä instrumentti siinä että on pystytty semmoista rauhanomaista ja tasapainoista yhteiskuntaa suomeen kehittämään

tärkeintä on että turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat ohjataan kuntiin joissa heillä on mahdollisuus kotoutua heillä on mahdollisuus päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa kansalaiseksi kansalaisten rinnalle

ukkola on ehkä nyt vähän turhan allerginen tälle yhteistyölle mutta itse näen että tulokset ovat olleet erittäin hyviä

on erittäin tärkeätä että nämä turvapaikanhakijat saavat nopeasti päätöksen turvapaikasta koska se auttaa heitä myös sitten rakentamaan sitä omaa elämäänsä sen sijaan että heitä pidetään erilaisissa keskuksissa ja kaikki on epävarmuuden tilassa ja kielten opiskelukin takkuaa

kun me mietimme suomen kansalaisia niin kyllähän suomen kansalaisilla on velvollisuuksia ja minun mielestäni me voimme suomessa edellyttää että myös maahanmuuttajilla turvapaikan saaneilla henkilöillä on velvollisuus opiskella suomen kieltä vaikka täysipäiväisesti alkuvaiheessa hankkia kielitaito koska se on se portti jolla päästään sitten suomalaiseen työelämään

arvoisa puhemies

heinäluoma ed

jatkuvasti julkisuudessa keskustellaan politiikan moraalista ja se kyllä kiteytyy tähän kysymykseen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta

kun suomessa on tämä valtava ikärakenteen muutos nyt hyvin uhkaavana ja me tarvitsemme työntekijöitä niin minun mielestäni tätä keskustelua pitäisi käyttää siihen kuinka me pystymme saamaan nämä vapaaehtoiset tulijat nyt kotoutumaan suomeen että he menevät suomessa työelämään ja haluavat tätä suomalaista yhteiskuntaa rakentaa

suomi on huolestuttavasti velkaantunut mutta samaan aikaan harmaa talous on jätetty ihan retuperälle sitä ei ole pyrittykään saamaan kuriin

esimerkiksi ulkomaalaiselta työntekijältä edellytetään aikamoista aktiivisuutta jos hän saa maksettua veronsa tänne suomeen

kyllä verohallinnon resursseja ja näitä oikeuksia ja mahdollisuutta toimia on kehitettävä jotta pystytään nämä verotuksen porsaanreiät ensiksi paikkaamaan ja sen jälkeen ryhdytään sitten miettimään näitä muita veromuotojen korotuksia

on aika kohtuutonta että palkansaajat maksavat todella ankaraa veroprosenttia joka vaan on kohoamaan päin ja pääomatulojen saajat sitten pääsevät luistelemaan kuin veräjästä tämmöisessä tapauksessa

ja siihenhän ed

hoskosta että kyllä helsingin kaupungissa käydään kiivasta keskustelua siitä millä tavalla tämä kivihiili tullaan korvaamaan siihen haetaan ratkaisua ja tämä hiilen käyttö koetaan erittäin vaikeana asiana

mutta kun me puhumme tässä päästökaupasta niin minä näen että kun suomi on hiilidioksidin talteenotossa jo mennyt teknologiassa eteenpäin niin vaikka sitä teknologiaa ei ehkä ihan kotimaassa tarvitse ottaa käyttöön se on kuitenkin sitä maailman pelastamista jota varten voidaan tätä osaamista sitten kaupata näille maille jotka aikovat varmasti pitäytyä tässä hiilen käytössä

tärkeätä on saada aikaan kiinassa ja erityisesti aasian maissa että he ottavat kaikista parhaimman tehokkaimman teknologian käyttöön ja mahdollisesti siihen rinnalle sitten myös hiilidioksidin talteenoton ja jos me voimme suomessa olla mukana tässä maailman pelastustyössä niin mittaava testi olevia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on erittäin kiinnostavaa ylipäätään tämmöinen vähän tiede ja tutkimuspoliittinen keskustelu ja tämä rahoitus mikä siihen nivoutuu ja se mitkä ovat ne suomen toiveet ja tarpeet tässä tiedepolitiikassa ja tulevan talouden rakentamisessa

on tavattoman tärkeätä että ylen resurssit tullaan takaamaan jatkossakin nyt tämä tilanne näyttää vähän epäselvältä ja että yle pystyy tekemään laadukasta ja hyvää ja puolueetonta journalismia

opetusteknologiat kehittyvät ja meillä on tavoite että tuleva nuoriso osaa semmoisia taitoja joilla muokataan tietoa luodaan uutta tietoa ja siihen tarvitaan digitaalisia sisältöjä

tänä päivänä se on hiukan harmaa vyöhyke mitä kaikkea kouluissa voidaan tehdä ja sen takia toivoisin että ministeri olisi erityisen aktiivinen ja miettisi kuinka voidaan sitä hyvitysmaksujärjestelmää kehittää näin että kouluissa turvallisin mielin voidaan hyödyntää youtube videoita ja kuvia opetustarkoituksessa kun luodaan uusia sisältöjä uutta tietoa tehdään opetusta uudella tavalla teknologiaa hyödyntäen

senpä takia pidän erittäin vaarallisena sitä keskustelua mikä on täällä esimerkiksi tullut esille että eduskunnassa me poliitikot alkaisimme sitten päättää tästä pääjohtajan ja toimitusjohtajan erottamisesta tai virassa pysymisestä sen mukaan minkälaista journalismia yle on tuottanut

virheet täytyy tutkia ja niistä tietenkin vastaa sitten toimittaja ja päätoimittajataso mutta kyllä meidän täytyy antaa nyt ylen hallituksellekin se lain suoma valta päättää omasta toimitusjohtajastaan pääjohtajastaan

jos mietitään sitten tulevaisuudenkuvia niin kyllähän se osaaminen karttuu verkostoissa ja kumppanuuden kautta ja näkisin että meidän ei pitäisi niin kuin edustaja pekkarinen huomauttaa tehdä niin että me vain täällä suomessa teemme sitä tutkimusta vaan myöskin miettiä sitä kuinka me pystymme vielä paremmin verkostoitumaan ja hakemaan sitä kumppanuutta ja luomaan ja löytämään sen oman osamme millä me saamme sitten tavallaan tässä osaamisketjussa sitten sen oman osuutemme itsellemme

kiitos

kyllä meidän täytyy nyt katsoa kokonaisuutta ja kehittää sitä että meillä tulee tutkimusta meillä tulee verkostoitumista me teemme innovaatioita ratkaisemme näitä vaativia ongelmia ja myöskin sitä että niistä tulee tuotteita ja ne viedään kaupallisesti sitten markkinoille ja saadaan siitä tuloa

kyllä minä haluaisin nyt tuoda edustaja saarakkalalle tiedoksi sen että me tarvitsemme kuntauudistusta koska on tärkeätä että kaikkialla suomessa asuvat suomalaiset ovat oikeutettuja tasa arvoisesti samoihin palveluihin

esimerkiksi omaishoitajien tuki on ollut hyvin paljon riippuvainen kunnasta

minä en ehkä niinkään ole nyt tämän lakialoitteen kannalla mutta se mikä tässä on oleellista ja tärkeätä on se että kun ihmisillä on erilaisia ennakkoluuloja ja pelkoja jotka ovat aivan aitoja siitä että lähidemokratia katoaa ja he eivät pysty enää vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin niin tämä pitää miettiä uudestaan

arvoisa puhemies

raiskaukseen syyllistyy nykyisin voimassa olevan lain mukaan henkilö joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa

pidetään huoli siitä että ihmiset haluavat osallistua ja vaikuttaa ja demokratia on oleellinen asia kun ratkaistaan näitä kysymyksiä

nykylain mukaan myös sukupuoliyhteys puolustuskyvyttömän henkilön tilaa hyväksi käyttäen on raiskaus edellyttäen kuitenkin että tekijä on itse saattanut kohteensa tällaiseen tilaan

tämä tiedestrategia edellyttäisi juuri sitä että mietitään yliopistojen ammattikorkeakoulujen roolia perustutkimusta soveltavaa tutkimusta sitä kuinka rakennetaan toimiva tutkimusinfra kuinka meidän yliopisto ammattikorkea ja ammatillinen koulutus kansainvälistyvät jotta me saamme maailmalla tuotettua tutkimusta tänne meidän hyväksemme käytettäväksi ja sitä edelleen kehitettäväksi

arvoisa puhemies

väkivallan käyttämisen tai sillä uhkaamisen ei tule olla raiskausrikoksen tunnusmerkistön edellytys vaan lähtökohtana tulee olla henkilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden

meillä tehdään paljon tutkimusta nyt täytyy rakentaa se linja eli se miten se tulee tuotantoon miten siitä tutkimuksesta tulee liiketoimintaa ja kuinka sillä sitten valloitetaan myös nämä maailmanmarkkinat koska sitä kautta tulee sitä uutta työtä joka meidän täytyy nyt keksiä täällä suomessa että jokaisella suomalaisella olisi työtä mahdollisuus elättää itsensä rakentaa hyvää elämää perheelleen ja kouluttaa lapset ja lastenkin olisi hyvä elää täällä suomessa

olin puhumassa ikäihmisille ja sieltä tuli viesti että pitäisi uuden teknologian lisäksi tutustua siihen että ihmisillä olisi paremmat silmälasit kuulokojeet ja rannekkeet ja näitä pystyttäisiin myös subventoimaan jotta ne olisi mahdollisuus hankkia

rikosnimikkeen ei myöskään tulisi riippua siitä johtuuko uhrin puolustuskyvytön tila hänen omasta toiminnastaan vai rikoksen tekijän toiminnasta

eli aika monesta palasesta se hyvä kotona selviäminen sitten koostuu ja senpä takia on erittäin hyvä että synnytetään näitä moniammatillisia työryhmiä jotka kartoittavat ikäihmisen hoivan tarpeen ja palvelun suunnittelun

lisäksi rangaistusta määrättäessä tulee kiinnittää huomiota siihen ettei pelkästään tekijän ensikertalaisuus raiskausrikoksen tekijänä ole peruste vankeusrangaistuksen tuomitsemiselle ehdollisena

haluan kiittää edustaja rantakangasta hyvästä kehotuksesta että jokainen puolue tarttuu tähän meidän mietintöömme ja myös tähän selontekoon ja ryhtyy laittamaan sitten suuntaviivoja seuraaviin vaaleihin

arvoisa puhemies

kun kuuntelee tässä näitä keskusteluja niin tulee olo ihan kuin olisi nightingale suorastaan että taistelemassa jotain mahdotonta vastaan

toinen asia mikä on noussut ihmisten mielessä esille on se että me tarvitsemme runsaasti henkilökuntaa ikäihmisille suunnattuihin palveluihin ja olisi erittäin tärkeä että alalle saataisiin ihmisiä jotka ovat todella soveltuvia ja joilla on lahjakkuus toimia hoivan parissa koska se on hyvin vaativaa työtä

toivon että lakialoite etenee ja sillä uudistetaan raiskauksen tunnusmerkistöä rikoksena

mutta olen toki huolissani näistä kohonneista kuluista

mutta joka tapauksessa minun mielestäni on aika uskomatonta kuulla kollegoilta tämmöisiä väitteitä että täällä nyt ei ymmärretä ollenkaan ihmisten työturvallisuuden perään puolustetaan rikollisia ei ymmärretä mutta totta kai me ymmärrämme uhria ja rikollisuutta ei voi hyväksyä ja työturvallisuus on erittäin tärkeätä kun ihmiset tekevät vaikeissa oloissa hyvin vaarallista mutta tärkeätä työtä

olisinkin kysynyt ministeriltä kuinka on mietitty pääsykokeiden kehittämistä jotta koulutukseen todella pystytään valikoimaan parhaiten soveltuvat osaajat

kuinka tämä kokonaisnäkemys teillä on tässä demokratian kehittämisessä ja teknologian hyödyntämisessä oletteko tekemässä yhteistyötä oikeusministeriön ja opetusministeriön kanssa jotta pidetään huoli että ihmisillä on mahdollisuus saada se informaatiolukutaito ja pärjätä siellä uudessa maailmassa

no mutta kuulkaahan

tennilän kritiikki on siinä mielessä aika erikoista että nimittäin pääministeri putin ja presidentti medvedev ovat juuri julistaneet sen että venäjällä tarvitaan nyt modernisaatiota

kun tämä on tullut niin vahvasti esille niin me suomessa tulevaisuusvaliokunnan työryhmässä mietimme mikä olisi sitten suomen mahdollisuus antaa tähän modernisaatiokeskusteluun joka venäjällä on nyt tuotu vahvasti esille kun he haluavat pistää harmaan talouden kuriin he haluavat kitkeä korruption he haluavat monipuolistaa venäjän taloutta

meillähän demokratia lepää hyvin vahvasti kansalaisyhteiskunnan perustalla ja se oli yksi innoittaja tähän sopimusyhteiskuntaraporttiin eli tarkastella venäjällä puhuttua modernisaatiota miten he sen hahmottavat ja se onko suomalaisella demokratialla jotain annettavaa jotain mitä venäjällä voidaan sitten lainata ja muokata heidän omiin tarpeisiinsa ja siihen nämä analyysit perustuvat

itse asiassa tässähän on ollut julkisuudessa jopa arvostelua siitä että tämä tulevaisuusvaliokunnan raportti on aivan liian lempeä että me emme uskallakaan käydä mitään kovin railakasta keskustelua naapuristamme

biopolttoaineiden kehitys on tärkeätä ja hallituksen on panostettava siihen että suomessa kehitetään biopolttoaineita mutta myöskin on huomioitava se että näissä laitoksissa joissa käytetään palmuöljyä biopolttoaineen tuotannossa keskitytään ainoastaan sertifioituun palmuöljyyn eli alkuperästä ei ole tällöin sitten huolta

kyllä tässä raportissa on pyritty lähtemään juuri siitä että me emme ole neuvojia mutta me tarjoamme tämmöisiä mahdollisia näköaloja ja pyritty myöskin siihen että voisimme saada tämmöistä kansainvälistä tutkimusta suomessa aikaiseksi ja osallistua siihen suureen venäjä keskusteluun tuomalla juuri tämän kansalaisyhteiskuntanäkökulman esille

keskustan muistia pitää hiukan nyt virkistää siinä mielessä että suomessa on laiminlyöty todella pitkään näitten kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotantoa ja nyt ongelmat ovat kärjistyneet

nyt tarvitaan laki että bensa asemat velvoitetaan myymään tätä biopolttoainetta koska kyllä kuluttajat ovat niin fiksuja että eivät he semmoisia autoja ryhdy hankkimaan joita ei ole sitten mahdollisuus missään asemalla tankata tällä kuuluisalla biopolttoaineella

ilmeisesti ministeri on tässä asiassa ollutkin aktiivinen ja tämän tyyppisiä ratkaisuja etsitään

arvoisa puhemies

suuri haaste on ikäihmisten määrän kasvu ja kun vanhusten hoivapalveluiden ja terveyspalveluiden määrä kasvaa niin se tietää aikamoisia uusia kustannuksia

tärkeintä on kuitenkin nyt tässä vaiheessa että me saamme tätä kuntauudistusremonttia eteenpäin me saamme joka tapauksessa tänne pääkaupunkiseudulle metropolialueen hallinnon ja sitä kautta pystymme puuttumaan kaavoitukseen ja liikennepolitiikkaan ja saamme tämän asunto on a

näiden ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan ehdottomasti ministeriöiden yhteistyötä ja tässä tutkimuksessa ansiokkaasti kanssa huomautetaan siitä että täytyy tehdä poikittaishallinnollista yhteistyötä jotta löydetään ratkaisut näihin erittäin vakaviin ja haastaviin kysymyksiin

ongelmana on ollut tähän asti suomessa että ministeriöiden ja virastojen välistä yhteistyötä ei ole saatu synnytettyä ja muistuttaisin myös siitä että hallituksella on ollut tämmöisiä politiikkaohjelmiakin ja nyt on huomattu että nämä ohjelmat on jätetty myös noudattamatta

edustaja saarakkalalle haluaisin kyllä sanoa että vaikka nämä sosiaali ja terveysasiat nyt siirtyvät sitten toisaalle niin kyllähän sinne kuntaan jää vielä paljon tehtävää ja paljon vastuita kannettavaksi

eli tämä uusi suuri innovaatio on se että me pystymme muokkaamaan tätä meidän ministeriöiden ja virastojen toimintakulttuuria ja tapaa siten että ne ovat poikittaishallinnollisesti yhteistyössä ja ministerit eivät vain vartioi sitä omaa kapeaa sektoriaan ja sen resursseja vaan aidosti hakevat yhteistyön kautta uusia ratkaisuja näiden vaikeiden ongelmien selättämiseen

mutta minun mielestäni kun siellä kunnassa nyt ryhdytään uudelleen miettimään kuinka paljon erilaisissa palveluissa joita heillä on edelleen siellä vastuulla he tarvitsevat sitten kunnanjohtajia ja henkilökuntaa tätä kautta voidaan ehkä myös hakea sitä että saadaan ihmisiä sinne tekemään näitä palveluita enemmän kuin ihan vain virkamieshallinnossa olemaan

arvoisa puhemies